toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki ja siksi on tärkeää että asiakas saa toimeentulotukipäätöksen mahdollisimman nopeasti

laki määrittelee ehdottomat aikarajat asian käsittelylle ja samoin lastensuojelulaissa on viranomaisten toimenpiteille asetettu tarkat määrärajat koska näin halutaan turvata lapsen ja perheen oikeuksien varhainen ja yhdenmukainen toteutuminen

kun otetaan huomioon kaikki edellä mainitut asiat hallitus on onnistunut budjettiesityksessään suhteellisen hyvin vaikka kaikki tavoitteet eivät kerralla toteudu

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee uusia työpaikkoja

näitä odotetaan lisää

tämä tapahtuu toisaalta hyvätuloisten verotusta kiristämällä ja toisaalta pienituloisten toimeentuloa parantamalla esimerkiksi työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisella puolison tulojen osalta

kaikki kunnat eivät kuitenkaan noudata näitä määräaikoja

erityisesti vetoan työnantajiin nuorten työllistämiseksi sillä sanssi kortissa ja oppisopimuskoulutuskorvausten korottamisessa on huomioitu erityisesti työnantajien toiveet

tämä on tärkeää koska näiden saaristoalueiden ja pohjois suomen lisäksi myöskin itä suomessa on edelleen laajoja katvealueita joilla sähköinen asiointi on mahdotonta

erittäin iloinen olen myös siitä että talousarviossa on varattu määräraha peruskoulun opetusryhmien koon pienentämiseen

tätä kuntien tilannetta tuleekin seurata säännöllisesti ja nykyistä tehokkaammin sillä kunnat rikkovat lakia näitä määräaikoja ylittäessään

kysynkin ministeri kiurulta millaisia mahdollisia pakkokeinoja teillä on mielessänne jos asiat eivät vapaaehtoisesti etene

tähän saakka yksi ongelma on ollut seurantatietojen puutteellisuus eli sosiaalihuollossa ei ole vielä sellaista tietojärjestelmää josta saisi poimittua tietoja näistä määräaikojen noudattamisista

kyse ei ole suinkaan oppilaiden erilaisuudesta tai opetuksen laadusta vaan koulujen toimintaympäristöjen ja olosuhteiden erilaisuudesta ja siitä että koulut saavat rahaa pelkästään oppilasmäärien mukaan

tässä lakiesityksessä näiden tietojen kerääminen ehdotetaan annettavaksi terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja sitten näiden saatujen tietojen avulla valvira voi tehostaa kuntien toiminnan valvontaa

tulevaisuudessa valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa rahoituksessa on huomioitava toimintaympäristöjen erityishaasteet kuten esimerkiksi maahanmuuttajien osuus ja alueen työttömyysaste

mutta jatkossa tavoitteena tulisi olla sellainen tietojärjestelmä jossa voidaan reaaliaikaisesti seurata sekä kunnissa että myöskin valvovan viranomaisen taholta näiden lakisääteisten normien toteutumista

peruskoulun johtava ajatus on aina ollut se ettemme halua eriyttää lapsia peruskouluvaiheessa ja siksi erityisluokkien ja koulujen perustaminen ei ole kannatettava ajatus

arvoisa herra puhemies

työuria on pidennettävä ja siitä taidamme olla tässä salissa kaikki samaa mieltä mutta vanhuuseläkkeen ikärajan nostaminen ei auta jos työelämää ja erityisesti kuntoutusta ei kehitetä

työterveyslaitoksen tutkijat ovat todenneet että jos vuosittain jäisi puolet vähemmän ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle keskimääräinen eläkeikä nousisi heti yhdellä vuodella

nuorisotakuun tavoitteena on ettei yksikään nuori jää toimettomaksi yli kolmea kuukautta kestäväksi ajaksi vaan jokaiselle löytyy mielekästä tekemistä joko opiskelun työnteon tai vaikka työpajatoiminnan kautta

arvoisa puhemies

onneksi emme puhu enää tempputyöllistämisestä

ymmärrämme että jokaisen ihmisen yhteiskuntaan osallistuminen on tärkeä ja merkittävä asia vaikka kaikki eivät pärjäisikään tavallisilla työmarkkinoilla

olen kuitenkin huolissani ely keskuksille myönnettävien tukityöllisyysrahojen riittävyydestä ja siitä miten selkeät toimintaohjeet niiden jaosta työvoimaviranomaisilla on

olen nimittäin saanut paljon palautetta järjestöiltä siitä että heillä olisi tarjolla mielekästä työtä mutta työllisyysmäärärahojen loppumisen takia he eivät voi palkata ketään

lopuksi arvoisa puhemies haluan ilolla todeta että kauan kaivattu vanhuspalvelulaki saadaan voimaan ensi vuoden aikana

käsitteet tuntuvat monella menevän sekaisin ja onhan totta että käsite tehostettu palveluasuminen ei kuulosta kovin kodinomaiselta

ikäihmisemme ovat ansainneet mielekkään ja hyvän elämän asuinpaikasta elämäntilanteesta tai varallisuudesta riippumatta

yhteisökoti olisi yleiskäsite jonka alla on erilaisia kodinomaisia asumispaikkoja joihin voidaan tuoda asukkaiden tarvitsemia palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan jopa ympäri vuorokauden

syksyn budjettiriihessä on pidettävä huolta että julkiset investoinnit muun muassa rakennusten peruskorjaus ja tiehankkeet jakautuvat eri puolille suomea ja että jakamisessa huomioidaan erityisesti suuren työttömyyden alueet sekä tulevaisuuden kannalta tärkeät investoinnit

melkein kaikkihan täällä on jo sanottu mutta haluan vastata vielä edustaja heikkiselle jo pitkän aikaa sitten käytettyyn puheenvuoroon kun puhuttiin tehostetusta palveluasumisesta

yhteisökotiasumista ovat muun muassa tehostettu palveluasuminen tavallinen palveluasuminen ryhmäkotiasuminen perhehoito ja niin edelleen

minä olen aivan samaa mieltä edustaja heikkisen kanssa siitä että tehostettu palveluasuminen ei todellakaan nykyisin ole aina koti

yhteisökoti on hyvä vaihtoehto silloin kun ikäihminen ei voi tai halua edes runsaan kotihoidon avulla tai turvin asua enää varsinaisessa omassa kodissaan

arvoisa puhemies

kotihoidon kehittäminen kuntouttavaan suuntaan ikäihmisille tarjotut kuntoutusjaksot sekä kotiin annettava kuntoutus voivat pidentää monen ikäihmisen kotona asumisen mahdollisuuksia

lakiesityksen tarkoituksena on tarjota opetuksen ja koulutuksen järjestäjille uusia keinoja koulujen ja oppilaitosten työrauhan parantamiseksi sekä ajantasaistaa jo käytössä olevia toimintatapoja

samoin omaishoidon kehittämisessä on vielä paljon tekemistä

sen takia minä olen täällä tänä päivänä niin voimakkaasti korostanut hallituksen vastuuta tähän tehostettuun palveluasumiseen eli yhteisökotien kehittämiseen ettei vaan se keskustelu olisi sitä että miten siellä omassa kodissa vaan että myöskin se tehostettu palveluasuminen olisi se yhteisökoti

olen erittäin iloinen siitä että opetusministerinä ollessaan jukka gustafsson tarttui niin jämäkästi tähän asiaan sillä näiden lakiuudistusten avulla saadaan monta epäkohtaa korjattua koulun arkitodellisuudessa

meillä kuitenkin hoetaan myös sellaista mantraa että kaikki ikäihmiset haluavat aina asua mahdollisimman kauan siinä omassa kodissaan ja sehän ei pidä aina paikkaansa

suomalaisen peruskoulun hyvää mainetta on varjostanut kansainvälisessä vertailussa se että huolimatta suomalaisten lasten erinomaisista koulusaavutuksista lapset kokevat viihtyvänsä huonosti koulussa ja kokevat myös paljon pahaa oloa

nyt tässä on huomioitava että kotihan ei ole vain seiniä se on myös aktiivista omannäköistä elämää yhdessä tekemistä ja yhdessä harrastamista ulkoilua ja monenlaisia tämäntyyppisiä asioita

toisaalta tietyissä muistisairauden vaiheissa oma koti ei ole enää

monissa tutkimuksissa on tullut esille että suomalaisissa kouluissa on paljon pyrkimystä turvata lapsen keskeiset oikeudet mutta koulujen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyy myös asioita jotka vaikeuttavat oikeuksien toteutumista

jos noin kymmentä ihmistä kohden on vain yksi hoitaja vuorossa niin miten sinä pystyt järjestämään sen kodin tunnun sinne kaikkine monimuotoisine kotiin liittyvine asioineen

kysynkin ministeriltä tarkoittaako määrärahojen pienentäminen esimerkiksi päivystäjien määrän vähentämistä ja mitä seurauksia sillä voisi olla

suomalaisten koululaisten koulupäivän turvallisuutta uhkaavat sekä ulkokohtaiset haitat kuten epäterveelliset rakennukset että omakohtaiset harmit ja pelot esimerkiksi kiusaaminen

myös olisin kiinnostunut tietämään miten ministeri arvioi kokonaisuudessaan tämän hätäkeskusuudistuksen tähän mennessä onnistuneen ja näettekö määrärahojen vähentämisen heikentävän hätäkeskusten toimintaa ja aiheuttavan jonkinlaista riskiä kansalaisten turvallisuudelle

ministeri rehula vai oliko ministeri vehviläinen en nyt muista mutta jompikumpi teistä sanoi että eihän kuntien ole pakko noudattaa suosituksia

lapsen oikeuksien sopimus määrittää myös koulutuksen päämäärät siten että koulutuksen tulee pyrkiä lapsen persoonallisuuden sekä henkisten ja fyysisten valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen

näinhän se on mutta kun niin usein valitettavasti on näin että siitä minimisuosituksesta tulee maksimi eli siitä tuleekin se ohjenuora sitten tehdä näitä asioita

nuorisotakuun jatkotoimenpiteissä painotetaan lisäksi matalan kynnyksen palveluita jotka lähtevät nuorten omista tarpeista

näin suomalaisten koululaisten aktiivisuus voi helposti suuntautua opetustilanteiden ulkopuolelle siksi että heillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa itseään ja tulla kuulluksi koulutyön virallisessa ytimessä

aikooko hallitus ohjeistaa kuntia nyt sitten selkeästi siihen että hoitajamitoituksia ei todellakaan tarvitse käyttää ja että arvioitaisiin se hoitajatarve sen asiakkaan tarpeen mukaisesti

arvoisa herra puhemies

meille sosialidemokraateille tärkeä tavoite neuvotteluissa oli se että nollatyösopimusten ja osa aikaisten sekä alipalkattujen työntekijöiden asemaan tartutaan kolmikantaisesti

erityisen huolissani olen siitä että monessa kunnassa rikotaan lakia muun muassa siinä että ikäihmiset odottavat heille oikeaa asumispaikkaa yli lain määrittelemän kolmen kuukauden ajan

lapsen äänen kantavuus on ohut silloin kun keskustellaan esimerkiksi opetuksen sisällöstä menetelmistä työjärjestyksestä tai koulun varusteluun liittyvistä asioista

vaikka ne vielä olisivatkin kutakuinkin pää vedenpinnan yläpuolella väestön ikääntymisen työikäisten määrän vähentymisen ja sosiaali ja terveyspalvelutarpeen lisääntymisen myötä niiden ahdinko tulee lisääntymään

tämä saattaa olla syy siihen että peruskoulumme aikuisten ja lasten välille aukeaa alakoulun jälkeen niin sanotusti tunneperäinen kuilu mikä näkyy esimerkiksi kielteisenä suhtautumisena opettajaan

arvoisa puhemies

kysymys ei ole suinkaan hoidon laadusta vaan kysymys on siitä että olosuhteet laitoksessa eivät voi tukea osallisuutta ja omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä

tässä lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa että jokaisessa peruskoulussakin tulee olla oppilaskunta jonka avulla oppilaiden ääni tulee paremmin kuuluviin ja osallisuuden kokemus lisääntyy

lisäksi on kuntia joissa kuntouttavan hoidon puutteen takia ikäihmiset joutuvat ennenaikaisesti vuodepotilaiksi erittäin epäinhimillistä ja tehotonta

kuntouttavan toiminnan edistäminen kotihoidossa edellyttää riittävien resurssien lisäksi myös lampun syttymistä sekä työntekijöillä viranhaltijoilla että kunnallisilla päättäjillä

kasvatuskeskustelun ensisijaisuus ongelmatilanteissa on tärkeä asia ja sen oikealla tavalla toteuttaminen vaatii opettajalta vankkaa ammattitaitoa ja osaamista johon kenties tarvitaan jopa täydennyskoulutusta

vastuullinen vanhempi pyrkii rakentavaan yhteistyöhön muiden kasvattajien kanssa mutta minulle ovat monet opettajat todenneet että kaikkein vaikeinta omassa työssä on kohdata vanhempia jotka saattavat jopa lasten kuullen haukkua ja uhkailla opettajaa

olen joensuun sosiaali ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja tiedän miten vaikea kunnallisen päättäjän on kuntayhtymämallissa ennustaa ja hallita kunnalle tulevia erikoissairaanhoidon kustannuksia

tällaisessa tilanteessa on luonnollista että opettajan arvovalta kasvattajana horjuu lasten huomatessa että vanhemmat asettuvat kaikissa asioissa heidän puolelleen opettajia vastaan

jokaisella opettajalla joka joutuu kohtaamaan työssään tällaisia asioita tulisi olla oikeus työnohjaukseen mutta valitettavan harvassa koulussa ja oppilaitoksessa siihen tällä hetkellä on mahdollisuutta

suuremmat työnantajat pystyvät tarjoamaan ammattilaisille mielekkäämpiä työtehtäviä ja inhimillisempiä työolosuhteita jolloin myös perus tasolle saadaan työntekijöitä

erilaiset oppijat eivät tarvitse erityisopetusta mutta he tarvitsevat erilaisia opetusmenetelmiä kuten esimerkiksi draamamenetelmiä ja toiminnallisia menetelmiä